poliisin ehkä tärkein tehtävä on näkyä katukuvassa ja kylänraiteilla ja sillä tavoin ehkäistä ennalta rötöstelyä ja kaikin tavoin muutenkin rauhoittaa kaupunki ja kyläkuvaa ja rakentaa turvallisuudentunnetta

vuorotteluvapaa pienentää luonnollisesti eläkettä koska eläkettä karttuu vuorotteluvapaan ajalta vähemmän kuin työssäolojaksolta ja vuosilomaa ei tietystikään kerry

tänä päivänä keskusteltiin myös kuinka maatalouspinta alaa vähennetään samalla kun maailma näkee entistä enemmän nälkää

tosiasia on että rikosilmoitusten tutkinta ajat venyvät jo yli vuoteen partioita on liian vähän ja kaikkia tehtäviä ei ehditä hoitaa lainkaan

vaikka uudistusten tavoitteena pitäisi olla keventää johtoporrasta ja laittaa panoksia kenttätyöhön on julkisuudessa kenttäpoliiseilta tullut viestiä että ainoa muutos on päällikkötason palkkojen nousu

viime viikolla keskusteltiin itämeren suojelusta ja se tulee päivittäin esiin ja minä kysynkin kun on ympäristöministeri paikalla

mielestäni tämä on todella suuri likaaja eikä välttämättä maatalous se on pieni asia tämän rinnalla

arvoisa puhemies

naiset jäävät useammin vuorotteluvapaalle kuin miehet ja näitä on yleensä terveys sosiaali opetus sihteeri ja toimistoalalla mutta käytännössä pienipalkkaiset joita tämän päivän suomessa on paljon ja varsinkin naisia eivät juurikaan pysty käyttämään vuorotteluvapaata

palkka on jo pieni ja vuorotteluvapaa entisestään kaventaisi tuloja

tänä päivänä niitä on huomattavasti enemmän

vuorottelemisessa on sopimuskynnys työntekijän ja työnantajan välillä

kameroiden kasvokuvat tallennetaan tietokoneelle ja niin kattavat valvontarekisterit ovat valmiita kun ne yhdistetään muihin viranomaistietokantoihin

mutta kuten mainitsin yksi epäkohta on se että kaikilla pienituloisilla ei ole mahdollisuutta rahallisesti vuorotteluvapaan pitämiseen

ihmisten kannalta olisi paljon turvallisempaa jos meitä valvoisi ihan tavallinen tuttu poliisi tee juustoja ja lomia koska edustaa tolppa

arvoisa puhemies

kunta on omalla vastuullisella toiminta ja talouspolitiikallaan huolehtinut lähellä olevista palveluista ja kunnan talous on pidetty tasapainossa

kunta katsoo että paras vaihtoehto on että polvijärven kunta saa itse järjestää paikallistason sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

tässä tilanteessa maamme tarvitsee vahvan ja osaavan hallituksen joka pystyy nousemaan puoluepolitiikan yläpuolelle olemaan koko suomen hallitus

suunniteltu palvelujärjestelmän muutos olisi iso kunnallista toimintaa koskettava muutos koska suurin kunnallisen toiminnan palveluyksikkö siirtyisi pieniltä kunnilta pois mutta rahoitusvastuu jäisi edelleen kaikille kunnille

jos hallitus ei saa suomi laivaa kääntymään tämän paketin opeilla ei voida kuvitella että seuraava hallitus kunnioittaa näitä kehyksiä

polvijärven kunnan näkökulmasta uudistus tuo uhkan että jatkossa palvelut keskittyvät pois kunnasta ja kunnan maksuosuudet kasvavat

samalla tämä tietäisi että toiminnanohjaus siirtyisi isommille kunnille ja kunnan vaikutusvalta palvelujensa turvaajana ja ohjaajana heikentyisi

siis päätökset tehdään muualla kuntalaiset matkustavat palvelujen perässä kymmeniä lisäkilometrejä ja kunta toimii vain maksajana

esimerkiksi ratainvestoinnit kohdentuvat vain suurten kaupunkien hyväksi ja palvelevat lähinnä työmatkaliikennettä

koko maassa tieverkon kunto vaatisi huomattavia lisäpanostuksia ja lapin kaivoshankkeille esimerkiksi ratainvestoinnit ovat lähes elinehto

polvijärven kunta kuten moni muukin asiansa hyvin hoitanut pienikin kunta kannattaa edelleen nykyisen lainsäädännön mukaista toimintamallia jonka mukaan kunta vastaa sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä

hallitus tähtää kasvuun ja työllisyyteen

suomi nousuun

jos valtiovalta toteuttaa pakolla sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelutyöryhmän suuntaviivojen mukaisesti niin siinä tapauksessa mainittu kunta katsoo että palvelujen tuottaminen kuntayhtymänä on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin vastuukuntamalli

vaikuttavuutta saavutetaan keskittämisellä ja keskittymisellä

valtionyhtiöiden myynti on kaksiteräinen miekka

valtionosuusuudistuksen käsittely ihmetyttää

arvoisa puhemies

olen lukenut tämän esityksen hyvin hatarasti mutta kiinnitän ihan johonkin asiaan huomiota

ostajien käsiä on vaikea sitoa mutta aina voidaan ostajia velvoittaa investoimaan suomeen ja kehittämään toimintoja suomessa

perhekodissa niin kuin ministerikin mainitsi nämä enimmäismäärät ovat neljä henkilöä ja ammatillisessa perhehoidossa seitsemän ja sitten on nämä erityisen painavat syyt että voisi olla enempi näitä potilaita tai asiakkaita

palvelut on sopeutettu monin paikoin ja ne toimivat mutta kun hallitus pistääkin valtionosuuksien perusteiden pääpainon lasten ja nuorten puolelle pienet maaseutukunnat ovat varmoja häviäjiä

hallitus on myös jopa kikkaillut valtionosuuksien määrittämisessä ottamalla jotkut sairaudet sairastavuuden valtionosuuksien piiriin ja jotkut toiset sairaudet taas eivät vaikuta

perhehoito saattaa laskea kustannuksia mutta niin kuin monta kertaa olen ministerillekin todennut kun nämä lastensuojeluasiat ovat hyvin lähellä sydäntäni että on hyvin tärkeätä kun lapsia ajatellaan että mahdollisimman monelle löytyisi paikka kodinomaisessa perhehoidossa laitoshoidon sijaan

isoveli valvoo mentaliteetti voi laajentua sote uudistuksen yhteydessä jos suomi haluaa olla mallimaa ja toteuttaa laajasti etäpalveluita

hallituksella on kiire

täytyy todeta valitettavasti että tänäkin jouluna liian moni lapsi viettää joulunsa laitoshoidossa niin että toivottavasti niitä sijaisperheitä löytyy ja sitten saadaan tätä laitoshoitoa juuri tältä lastensuojelun osalta purettua

pitää vain ihmetellä mihin hallitus tällä kaikella pyrkii

se on hyvä asia

itsensä työllistäminen on monella alalla ainut vaihtoehto ja silloin näiden henkilöiden sosiaali ja eläketurvan tulee olla vastaavalla tasolla kuin työntekijöidenkin on

onko mahdotonta hallituksen perääntyä ja miettiä sitä että koko historialliseen uudistukseen otettaisiin koko eduskunta miettimään tätä tärkeää asiaa

erityisesti yrityksen lopettamistilanteessa yrittäjä joutuu pitkiksi ajoiksi tyhjän päälle ja monimutkaisen byrokratian rattaisiin

arvoisa puhemies

valtion rahoituksen vastineeksi yliopistojen pitäisi entistä enemmän toimia oman alueensa ja toimialansa kehitysvetureina jotka hyödyntävät opiskelijoiden ja tutkijoiden panosta alan ja alueen kehittämisessä suunnitelmallisesti

myös oppisopimusjärjestelmää tulisi kehittää edelleen

sillä on kiistattomia etuja ja sen asema kouluttautumisväylänä tulisi turvata aina yliopistoon asti

äänestäjät ovat isoissa keskuksissa

on ensinnä sanottava että ministerit tietävät kovin että tässä kaavaillussa kotihoidon tuessa on ongelmia

itse pelaisin vähän toisenlaista peliä ja toisenlaisilla keinoilla edustaja piirainen koska edustaja grahn laasonen

hallituksen talousarvioesitys ei lupaa mitään suunnanmuutosta siinä käytetään juustohöyläperiaatetta budjetti ei ole sen enempää velkaantumista leikkaava kuin hyvinvointia edistäväkään eli suomi ei ole mikään hyvinvointivaltio

yhteisöverotuksella siirretään rahaa hyvin menestyvien yritysten taskuun ilman että saatuja verohelpotuksia velvoitetaan käyttämään yrityksen investointeihin

ainakin pkt yritykset jotka minulle ovat tästä puhuneet sanovat että heille ei ole tästä yhteisöveron alennuksesta mitään hyötyä

muutaman veroprosentin ero ei ole merkittävä kilpailuetu myöskään ulkomaisille sijoittajille

kilpailukyky on paljon suuremmista asioista kiinni

suomen teollinen rakenneuudistus etenee kuin tsunami ja samalla tuhoaa kylien ja kaupunkien tulevaisuuden toivon

niitä ei ole koko eussa

jos suomessa tahdottaisiin saataisiin niin metsäenergia kuin turvesuot tuottamaan kotimaista energiaa myös liikennepolttoainetta työllistämään jalostuksessa ja konepajoilla tuhansia

energiapolitiikan uudistus tarkoittaa myös paikallisen energiatuotannon uutta kukoistusta ja energiaomavaraisuuden nostamista ilman ydinvoimaakin

maailmalla on suuri pula puhtaasta ja turvallisesta ruuasta

maailman kännykkämahdit menevät ja tulevat mutta terveelliseen ruokatuotantoon panostaminen olisi pitkäaikaista ja kantavaa politiikkaa myös jalostusteollisuuspolitiikkaa

ruoka on lääke se on tunnustettu tosiasia joka nyt on nousemassa uudestaan pinnalle

arvoisa puhemies

vielä kun sosiaalialan ministerit ovat paikalla niin haluaisin puuttua perhepolitiikassa ennen kaikkea huostaanottotapauksiin

senhän pitäisi olla vihoviimeinen toimenpide

pitäisi olla edelleen sitä ennaltaehkäisyä mistä on täälläkin puhuttu ja pitäisi ottaa koko perhe kokonaisvaltaiseen käsittelyyn ammattitaitoisten työntekijöiden kanssa

ainakin meillä perussuomalaisilla riittää näitä asioita hoidettavana näitten huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa

toivon mukaan käy joskus niin että meillä olisi riittävää ammattitaitoa että voitaisiin kaikki voitava tehdä ja jos on pakko niin sitten huostaanotetaan lapset

arvoisa puhemies

täällä kirjassa myös sanottiin että työnvälityksen yhteistyötä tehdään työnantajien kanssa mikä tuntuu erittäin hyvältä

ja sitten on myös huomattava se että vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä on kuntien vastuulla sehän tuli tämän vuoden alussa voimaan

ja samoin kun tätä monikanavaista yhteistyötä kehitetään ja sitten myös verkkoasiointia lisätään tiedetään että käytännössä tämä ei välttämättä toimi

se oli lokakuun ensimmäinen ja sitä seuraava maanantai

vaikka nimi miestä ei paranna niin nimi kunnallisvaalit muutetaan kuntavaaleiksi

hiljattain keskusteltiin myös tästä demokratiapoliittisesta selonteosta ja siinähän oli yleisenä ilmiönä että varsinkin nuorten äänestysinto on laskenut ja eri väestöryhmät ovat käyttäytyneet eri lailla

mutta toivottavasti sitten tämä keväinen sää houkuttelee että eri yhteiskuntaluokista riippumatta jokainen lähtisi vaaliuurnille ja käyttäisi tätä demokratian välinettä hyväkseen

talletuspankeilta kerättäisiin pankkiveroa joka suoritettaisiin valtiolle eli niin sanottuun yleiseen budjettiin normaalina verona eli siirtomäärärahana eikä esimerkiksi ulkopuoliseen rahastoon mikä mielestäni olisi ollut kannatettavampaa

aika näyttää tämänkin mutta ihan on mielekästä että muutetaan keväiseen ajankohtaan

arvoisa puhemies

kun hallituksen aikaansaaminen kesti kauan ei ohjelman valmisteluihin ole paljonkaan perehdytty runsaasti kauniita lupauksia joille ei kuitenkaan löydy katetta ohjelman talousluvuista

pankit karttavat entistä tarkemmin niin sanottuja riskiasiakkaita joita muun muassa monet aloittavat yritykset ovat

hallitus jatkaa edellisen hallituksen manana linjalla

aikana jolloin yritystoiminnan kasvua tulisi kaikin tavoin tukea ovat tällaiset toimet joilla vaikeutetaan yritystoiminnan lainoitusta mielestäni aivan hölmöjä

kun kaikki talousennusteet osoittavat talouden kehityksen taantuvan euroopassa ja maailmanlaajuisestikin päinvastaiseen kehitykseen lujasti uskovan hallituksen kasvuluvuille ei ole todellista pohjaa

ei myöskään yrittäjiä rasittava energiaverotus jota hallitus yhä edelleen tuntuu kiristävän suosi millään tavalla kasvun odotuksia